metsähallitus lain yhteydessä halutaan myös varmistaa paikallisen äänen kuuluminen ja mahdollisuus ottaa monipuolisesti myös siellä paikallisen toiminnan tasolla erilaiset intressit huomioon

jos energian kokonaiskulutuksen kasvu on pysyvästi taittunut niin oikea liike silloin on korottaa tavoitteita

tarvitaan suunnanmuutos politiikkaan teidän harhateiltänne

keskustan mielestä nyt ei ole suurituloisten veronkevennysten aika velkarahalla vaan meidän mielestämme suurituloisten verotusta pitäisi tiukentaa

merkittävin ero on se että meidän uudistuksemme merkitsevät työtä ja kasvua hallituksen uudistukset leikkauslinjan jatkoa

arvoisa puhemies

hallituksen keskittämispolitiikka taas siirtää koko ajan lisää ihmisiä asuntojonoihin ja pahentaa asuntopulaa pääkaupunkiseudulla

arvoisa puhemies

eivätkä ongelmat pelkästään jää vaan osittain ne myös pahenevat kuten työttömyys

keskustalla on vakava huoli hallituksen toimintakyvystä

en ole nähnyt sellaista monikansallista yhtiötä joka suomessa toimisi ja jolla pääkonttori tai merkittävä työllistämisvaikutus olisi caymansaarilla tai bahamalla

meidän mielestämme myös kulutusta pitäisi verottaa arvonlisäveroa voidaan nostaa kunhan samanaikaisesti ruuan arvonlisäveroa ja polttoaineiden verotusta alennetaan jolloin kulutuksen verotus on oikeudenmukaista

esimerkiksi lapin liitto on kemijoen kohdalla ottanut vetovastuuta kootakseen toimijoita yhteen mainitsemienne tavoitteitten saavuttamiseksi

ratkaisut kasvun ja työllisyyden parantamiseksi uusien työpaikkojen luomiseksi loistavat poissaolollaan

nyt teillä on kiertotie käytössä

jos yrityksen emoyhtiö sijaitsee näissä veroparatiiseissa on sen yksinomainen tarkoitus veronkierto ja tämän keskusta haluaa tukkia

biotalouden ja puhtaan teknologian lisäksi esimerkiksi elintarviketeollisuudessa matkailussa sekä tietotekniikan hyödyntämisessä ja soveltamisessa on mahdollisuuksia luoda kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja

arvoisa puhemies

kolmas kysymyksemme hallitukselle oli miten se muuttaisi yleishyödyllistä asuntotuotantoa koskevaa lainsäädäntöä jotta vuokra asuntojen rakentaminen vauhdittuisi

pääministeri katainen ilmoitti hallituskauden alkajaisiksi vaalikauden suurimmaksi rakenteelliseksi uudistukseksi ja miljardiluokan säästöhankkeeksi suurkuntahankkeen

kun meillä on onnistuttu elvyttämään ja vahvistamaan tuota tornionjoessa luontaisesti lisääntyvää kalakantaa ja sen nousu on toissa vuonna ennätyksellisissä mitoissa viime vuonnakin erittäin korkealla niin se on ilman muuta lisännyt matkailun tulovirtaa monella tavoin

olemme tehneet lakialoitteen

kaikki kunnia ministeri stubb sille mitä olette tehnyt mutta jälleen kerran kun tulokset ovat huonot ja suomen vienti on mennyt vuosikausia alaspäin ja meidän vaihtotaseemme on pakkasella

olen iloinen että edustaja saarinen otti esille parlamentarismin tilan ja parlamentaarisen valmistelun viime vaalikaudella keskustan hallitusvastuun aikana

miten te pääministeri katainen voitte väittää että olette ikään kuin tehnyt työnne ja asiat menevät parempaan suuntaan kun käytännössä jätätte jälkeenne pesän jossa on paheneva työttömyys eriarvioistumiskehitys sosiaalisesti ja vieläpä velkaantuminen jatkuu aivan samalla tahdilla kuin teidän aloittaessanne

me odotamme että hallitus lupauksensa mukaisesti kertoisi mistä tulee miljardin säästöt kuntien tehtäviin

missä viipyy esityksenne aiheesta ketä tuo mahdollinen esityksenne koskee kuinka tiukka se on ja milloin se tulee voimaan

metsäteollisuuden investointiuutiset osoittavat että puu kotimaisena uusiutuvana luonnonvarana ja biotalous laajemminkin voivat olla oikean politiikan tukemana suomen uuden nousun tukipilareita

omassa vaihtoehtobudjetissaan ja talousarvioesityksissään keskusta ehdottaa että pienimmät äitiys isyys ja vanhempainpäivärahat korotetaan myös jotta ne pysyvät samalla tasolla työmarkkinatuen kanssa

tiedossa olevilla päätöksillä kuten kotihoidon tuen leikkauksella tai kuntien pakkoliitoksilla ei ole mitään tekemistä sen kanssa miten suomi tulevaisuudessa selviytyy

yksi esittää suurituloisten verotuksen kiristämistä toiset väläyttelevät arvonlisäverotuksen korottamista

jos ministeri vapaavuori joka vastaa energiapolitiikasta olisi paikalla niin kysyisin mitä hän aikoo tehdä sen puolesta että ulkomaisen fossiilisen energian vyöry suomeen vähenisi ja suomessa käytettäisiin entistä enemmän kotimaisia ja uusiutuvia luonnonvaroja myös energiantuotannossa

eurojäsenyys arviomme mukaan on tällä hetkellä suomen etu

toistaiseksi hallitus on sanonut että miljardin säästöt mutta te olette latoneet satojen miljoonien lisätehtäviä kunnille

lopputulos ei uudelle hallitukselle kelvannut

te heititte sen menemään ja teitte itse oman uudistuksenne ja kävi kuin entiselle painijalle että omasta heitosta mattoon

aina on olemassa vaihtoehto

luonnonvarojemme hyödyntäminen edellyttää että koko suomessa on myös tulevaisuudessa mahdollisuudet asua tehdä töitä ja yrittää sekä mahdollisuudet raaka aineiden jalostamiseen paikan päällä mahdollisimman pitkälle

budjetti on auki eduskunnassa

kun keskusta lähti tukemaan kreikkaa aikoinaan teimme sen suomen edun takia

siitä huolimatta keskusta esittää merkittäviä veromuutoksia

teimme sen voittaaksemme aikaa antaaksemme jäsenmaille suomi mukaan lukien aikaa tasapainottaa omaa budjettiaan antaaksemme eurooppalaiselle pankkijärjestelmälle aikaa vahvistaa taseitaan

kuntauudistuksessa mihin viittasitte myös tilanne oli se että ministerimme entinen kuntaministeri tölli valmisteli parlamentaarista työryhmää silloisen hallituskumppanin kokoomuksen tahdosta ja vaatimuksesta

toinen edellytys biotalouden nousulle on paluu tämän hallituksen hiilenmustasta energiapolitiikasta edellisen hallituksen linjalle bioenergian käytön edistämiseksi ja hiilen alas ajamiseksi

näistä ensi vuotta koskevista menolisäyksistä ja veronmuutoksista joilla menolisäykset pystytään kattamaan hyppään talouden isoon kuvaan

arvoisa puhemies

teidän saldonne on satoja miljoonia lisäkuluja ja te kauniisti ja hurskaasti puhutte että nyt täytyisi karsia noita menoja

miten teidän mielestänne voitaisiin suomalaisen kotimaisen uusiutuvan energian käyttöä lisätä ja vähentää riippuvuutta tuontienergiasta joka tulee välillä levottomiltakin alueilta

nyt espanja killuu kriittisillä lukemilla

arvoisa puhemies

emme ole kritisoineet työttömyysturvan parannusta vaan sitä että oman lapsen hoito on teidän mielestänne vähempiarvoista kuin työttömänä oleminen

suomen luottoluokitusta alennettiin jo viime syksynä

sitä ei koskaan nimetty vaan asiaan piti palata vaalien jälkeen

toivottavasti se ei kriisiydy lisää mutta jos espanja kriisiytyy lisää ei tällä ervvn kapasiteetilla espanjaa pystytä pelastamaan vaikka maksimaalisesti nuo suomellekin lankeavat riskit otettaisiin käyttöön

voi hyvänen aika

me voimme kinastella kymmenistä miljoonista tai miljoonista kun oikeat ongelmat ovat miljardin suuruisia

mitä tulee puolustusuudistuksen parlamentaariseen valmisteluun täällä on minua huomattavasti parempi asiantuntija entinen puolustusministeri edustaja kääriäinen joka voi varmasti valottaa puolustusuudistuksen parlamentaarista valmistelua aiemmilla vaalikausilla

uusia vuokra asuntoja saataisiin myös jos yleishyödylliset rakennuttajat voisivat myydä vanhoja kohteita sillä edellytyksellä että rahat sijoitettaisiin uuteen vuokra asuntotuotantoon

mutta luottoluokittajat olivat epävarmoja myös suomen tulevaisuudesta

vahvan kunnan kriteerit eivät perustuneet mihinkään tutkimuksiin ja varsinkaan lääkäriin pääsyä tai hyvää hoitoa ne eivät suomalaisille takaa

arvoisa puhemies

tilannekuva on synkkä ja tarvitsemme suunnanmuutosta

edustajat mäkipää ja leppä kiinnittivät huomiota leppä maaseutuvaikutusten arviointiin ja mäkipää valvontaresursseihin

hallitus ei valitettavasti ole kyennyt syksyn jälkeen ryhdistäytymään vaan tavoitteet jäävät saavuttamatta ja olen todella huolissani suomen luottoluokituksesta

minä uskon että voimme löytää toimenpiteitä joilla saamme uutta kasvua ja työllisyyttä parannettua ja se on itse asiassa välttämätöntä

esitämme myös pienten chp laitosten tukijärjestelmän muutosta olemassa olevan määrärahan puitteissa siten että enimmäismäärä laitosta kohti tuessa voidaan kaksinkertaistaa mutta puolitetaan tukeen oikeutettujen laitosten määrä

arvoisa puhemies

kun hallitus tuo esityksen jota eduskunta alkaa käsitellä on hedelmällisintä miettiä aina mitä uutta se esitys tuo verrattuna vallitsevaan olotilaan

näitten puheenvuorojen johdosta on pakko todeta se että kun valvontaresursseja esimerkiksi ympäristövalvonnassa on vähennetty on entistä tärkeämpää miettiä mihin se resurssi kohdennetaan

tuloverotuksessa kiristäisimme suurituloisten verotusta

keskustan kotikuntamaakunta malli uudistaa terveyspalveluiden järjestämisen siten että lääkäriin pääsee ja jonot lyhenevät ja tämä tapahtuu vielä siten että samanaikaisesti voidaan terveydenhuollon menojen kasvua rajoittaa

koska lienee näin että edustaja viitasen vakuuttaminen minuutin aikana on mahdotonta käytän mielelläni perusteellisemman puheenvuoron koska se on tuolla varsinaisessa keskustelussa lähiaikoina tulossa

suomen sahojen mukaan tämä voisi käynnistää investoinnit biovoimaloihin sahojen yhteydessä yli kahdellakymmenellä paikkakunnalla

saamelaisten asema ei tuon uuden lakiesityksen myötä heikkene verrattuna voimassa olevaan lainsäädäntöön ja käytäntöön tipan tippaa jopa himpun verran paranee koska nuo uudet alueelliset neuvottelukunnat tuovat myös saamelaisten ääntä aiempaa laveammin kuultavaksi

erityisryhmien eli vammaisten pitkäaikaisasunnottomien tai vanhusten palveluasuntoja tarvitaan ja sinne valtion kannattaa panostaan lisätä ei tavanomaiseen vuokra asuntotuotantoon

nyt on aivan karmiva epäsuhta että siinä missä joku kaivos kärsii ehkä liian niukasta valvonnasta esimerkiksi maaseutuyrittäjä navettarakentaminen joutuu ympäristölupakäsittelyyn jossa puolitoista kuukautta on se ympäristöviranomaisen käyttämä työaika

helsingin energian gasumin ja metsä fibren yhteishankkeessa joutsenoon kaavaillaan puusta metaania valmistavaa ja maakaasuverkkoon syöttävää laitosta joka auttaisi helsinkiä luopumaan saastuttavan kivihiilen poltosta

keskusta sanoi heti että hallitusohjelmalla ei ole kivijalkaa

seuraavan työryhmän määräaika oli vuoden loppuun

uutta kasvua pk yrittäjyyden kautta ja työllisyyttä on mahdollista parantaa mutta törmäämme myös rakenteellisiin ongelmiin

se pystyi antamaan listan kysymyksiä joka lähetettiin alueellisille selvitysmiehille